herra puhemies

tämä on totuus

ei olisi ollut mikään pakko poistaa varallisuusveroa vaan korjata sen epäkohdat ja sen lisäksi ottaa osingot verolle niin kuin olisi oikeudenmukaista ja ihan niin kuin nyt onkin

pulliainen voi vastata

pulliainen muutenkin viisaasti tuossa totesi aiemmin että tämä kelamaksun poisto ei uusia työpaikkoja tuonut ehkä hieman hidasti lomautuksia ja irtisanomisia ja näin ollen sitten tältä osin kehitys ei ollut niin ruusuinen kuin on annettu ymmärtää

ministeri pekkarinen väitti viime talvena kun näitä finnveran takausvaltuuksia käsiteltiin että ne ovat sellaiset että niistä eivät suomalaisten pk ja muiden yritysten vientimahdollisuudet ole riippuvaisia

mutta aika muuttuu ja muutokset on otettava vastaan emme voi niille mitään ja se vaatii tietysti silloin myös uusia ajatuksia uusia malleja monellakin tavalla

onneksi nyt taloudessa näkyvät vähän paremmat merkit ja toivomme tietysti että kaikki lähtee hyvin mutta ei taida olla kuitenkaan viisasta elinkeinopolitiikkaa tämä että nyt lasku siirretään niille yrityksille jotka ovat muutoinkin vaikeuksissa jotka eivät pääse tästä eroon niin kuin ei pääse myöskään osa köyhimmistä kotitalouksista

yleisradio on hyvin kyllä vastannut muun muassa digitalisointiin varhaisessa vaiheessa ja moneen muuhun tarpeeseen ja edelleen se kattaa koko valtakunnan varsin kohtuullisesti

mutta tällä hetkellä tilanne on se mikä oli tasan kaksi viikkoa sitten kauppalehdessä muun muassa isona juttuna että venäjän markkinat valuvat saksalaisille

rikas kauniainen saa suhteessa jopa enemmän kuin köyhä ranua koska kauniaisissa on korkeimmat palkat varaa maksaa ja se pystyy pitämään enemmän työtekijöitä kuin köyhin kunta

saksa on myös eu maa ja tuntuu käsittämättömältä että siellä on mahdollista antaa sellaisia takuita joita suomessa ei olla valmiita pk yrityksille antamaan

jos vielä saan todeta niin tuon kansaneläkelaitoksen koko perusta on nyt kyllä keskustahallituksen toimesta horjutettu

paljon parempi malli olisi että tämä tuki annettaisiin kunnille valtionosuuksien kautta niiden kantokykyyn ja taloudelliseen tilanteeseen pohjautuvalla mallilla

kela ei enää ole rahasto vaan se on valtion budjetin varojen jakojärjestelmä ja sitä sen ei alun perin pitänyt olla

arvoisa puhemies

näitä tehtäviä ei tässä maassa hoida mikään muu yhtiö tai media ja esimerkiksi viranomaistiedotukset ovat sellaisia että ne on saatava kansalle nopeasti silloin kun tarve on ja silloin tällainen yhtiö kuin yle on siinä erinomainen

meidän on katsottava ne ehdot joilla suomi tukee näitä yrityksiä jotka ovat sinänsä toimintakelpoisia ja hyvillä tuotteilla mukana markkinoilla mutta näillä rahoitusehdoilla jotka meillä on käytössä eivät pysty kilpailemaan noilla markkinoilla

pääjohtaja huuhtanen joka nyt jää eläkkeelle tästä kyllä varoitti hyvin vahvasti että kun kela siirretään eduskunnan ja valtion budjetin puolelle sen rahoituksen osalta niin samalla menetetään jotakin korvaamatonta

se on mikään ei muuttua saa

sitten se miten tämä korvataan

te teette välikysymyksiä kaikista aiheista ja vastustatte kaikkea esittämättä mitään vaihtoehtoa

ensi vuonnahan otetaan siis koko runsas miljardi uutta velkaa ja sillä rahoitetaan tämä ja tulevat sukupolvet maksavat sen velan sitten kun jaksavat

arvoisa puhemies

herra puhemies

tasavallan presidentti niinistö presidentti halonen presidentti ahtisaari etyj presidentti kanerva melkein presidentti haavisto ja ehkä tuleva presidentti soini muodostavat erittäin vahvan osaamisen kansainvälisessä politiikassa

eli tältä puolelta katsoen yle ansaitsee sekä kaiken tuen että myös sellaiset järjestelmät jotka turvaavat sen toiminnan tulevaisuudessa niin hallinnollisesti kuin taloudellisestikin

tätä ihmettelen että entinen ministeri hyssälä oli valmis ajamaan kelan ja tämän meidän rahoitusmallin tai hyvän järjestelmän perusturvarahoitusjärjestelmän tähän tilanteeseen missä nyt ollaan

täällä on todettu että nyt hallitus investoi väyläverkostoon historiallisen paljon eli korjausvelkaa kurotaan ensimmäisen kerran selkeästi umpeen

no se on ympäristöpoliittisesti ihan ok mutta voisi ajatella että nämä ympäristöverot käytettäisiin ympäristön hyväksi eikä kansaneläkejärjestelmän rahoittamiseen

raskoneella ei ole esimerkiksi puolustusvoimille enää merkitystä eikä puolustusvoimilla raskoneelle joten ei ole estettä raskoneen omistuspohjan muuttamiselle

minä luotan että hallitus muutaman kuukauden kuluessa tuo tämän kriisipaketin ja sillä voidaan akuuttia hätää joka on suuri ja syvä helpottaa

mitä tulee junavuoroihin niin esimerkkinä haapamäen kautta kulkevat junavuorot voidaan markkinaehtoisesti korvata linja autoliikenteellä

ne nostavat esille ohjelmapolitiikan ja erityisesti sen että ylen on oltava kriittistä journalismia harjoittava yhtiö ilman että sen tarvitsee pelätä poliittisia päättäjiä tai muita tahoja kun se uutisia ja ajankohtaisohjelmia ja muita ohjelmia tekee

kokeneita arvostettuja välittäjiä

mutta kenelle ja minkä kokoinen taakka pannaan tästä

labtiumin osalta se on mielenkiintoisempi kysymys sikäli että se perustuu vahvasti suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen ja erityisosaamiseen ja jos se menee kansainväliselle omistajalle siitä on todennäköisesti haittaa suomalaiselle kaivosteollisuudelle joka on aika vahvassa asemassa muutoin

suomi sotilaallisesti liittoutumattomana maana voisi olla tällainen välittäjäkansakunta ja tarvittaisiin tällaisia henkilöitä jotka siihen kykenevät ja jotka ansaitsevat luottamuksen

esimerkiksi sähköveron korottaminen panee kansaneläkeläiset jotka ovat tässä edunsaajina maksamaan korotetun sähköveron eli maksamaan itse omia eläkkeitään tätä kautta mitä he nyt eivät tee

mutta pystyykö hallitus vaikuttamaan euroopan unionin maatalouspolitiikkaan yhteiseen maatalouspolitiikkaan niin että siinä saadaan selkeä muutos

miten on herra pääministeri näettekö mahdollisena että suomi aktivoituisi tässä rauhanvälitystoiminnassa jolla on menneinä vuosikymmeninä vahvat perinteet

olen parikymmentä vuotta eun aikana seurannut täällä ja yleensä eun politiikkaa niin aina kun on maatalousuudistuksia tehty niitä on tehty muutaman vuoden välein tämä kehitys on mennyt byrokraattisempaan vaikeampaan ja monimutkaisempaan viljelijöitä kohtaan huonompaan tilanteeseen

eli sen osalta olisin toivonut että hallitus olisi tutkinut esimerkiksi valtion laboratoriotoimintojen yhdistämisiä ja sitä kautta vahvistamismahdollisuuksia tälle toiminnalle mutta se ei hallitukselle kelvannut

mutta samaan hengenvetoon on todettava että isolla yhtiöllä erityisesti yleisradion tyyppisellä yhtiöllä on myös suuri vastuu ja on tärkeää että nyt nämä tuoreet tapahtumat hyvin tarkasti selvitetään ja katsotaan mitä on tapahtunut ja joku kantaa vastuun myös mutta se ei ole poliittisen päätöksenteon asia vaan se tehdään siellä mihin se kuuluu

mutta totean että selontekoon on kirjoitettu kaikki teidän molempien ja kaikkien muiden haaveet ja toiveet ja siksi sieltä kun lukee sopivasti löytyy kaikille mukavia tekstejä

destian osalta täällä on paljon käyty keskustelua ja hämmästelen sitä että linja muuttuu hallituspuolueitten sisälläkin no ei kokoomuksella eikä rkpllä mutta muutoin kesken juoksun ja nyt kehutaan sitä mitä vähän aikaa sitten pidettiin täysin mahdottomana

se siitä

hiilivuoto yhdessä suomenkin kilpailukyvyn kasvaneiden vaikeuksien kanssa on kyllä vakava haaste ja edellyttää kööpenhaminassa ja eun kautta kyllä todella voimakkaita toimenpiteitä niin että saadaan oikeudenmukainen globaali sopimus

eu on se tärkein tekijä koska sille on päätösvalta luovutettu

näettekö että tässä on mahdollisuus saada muutos

yleisradion tulevaisuudesta tässä yhteydessä on syytä käydä keskustelua koska tämä yle maksu on tulossa ja hallinnon uudistus jälleen kerran

näen hyvin tärkeänä sen että kaikkialla suomessa on yksi yritys joka ainakin tarjoaa näihin tarkoituksiin urakoita

pitäisi tukea niin kuin totesin niitä yrityksiä jotka ovat nyt kaatumassa ja niiden työpaikkoja ympäri maan jotta tästä lamasta selvittäisiin edes kohtuullisin seurauksin

tämä vaarantuu jos destian osalta annetaan nämä hallituksen pyytämät valtuudet

herra puhemies

en pidä niin kuin tuossa vastauspuheenvuorossani jo totesin oikeana sitä että niitä kuitenkin kymmeniätuhansia kotitalouksia joissa ei ole televisiota ei ole radiota tai vaikka olisikin radio mutta kun siitä ei mitään maksua mene ja se on monella vanhuksella esimerkiksi sellainen seura että sen soisi olla edelleen maksuton ja näillä monilla ei ole myöskään nettiyhteyksiä eivätkä käytä yleisradion palveluksia ei näitä ihmisiä voida rangaista rangaistaan sillä perusteella että on kymmeniätuhansia ehkä satojatuhansia sellaisia ainakin kymmeniätuhansia joilla on televisio ja jotka eivät maksa tällä hetkellä sitä tv maksua

tämä hallituksen esitys ja valiokunnan yksimielinen mietintö sinänsä ovat paikallaan en niitä arvostele mutta suomi on yhä ennen kuin kasvihuoneilmiö ja ilmaston lämpeneminen kovasti etenevät pohjoinen ja kylmä ja jäinen maa ja siinä mielessä nämä kanava ja vesireitit ovat osan vuotta aina poissa käytöstä ja se hankaloittaa meidän elämäämme tai suomen olojen rakentamista sellaisiksi kuin jossakin keski euroopassa tai lämpimissä maissa

siellä ihmiset ovat jonkin verran huolissaan jos pannaan työmatkaverovähennykset pois ja rangaistaan siellä asumista kun työpaikka on muutaman kymmenen kilometrin päässä

totean vielä selvyyden vuoksi että tässä hallituksen esityksessä on hyviä osia juuri raja arvojen nostaminen ja sitten tämä oikaisumenettelyn tuominen mukaan

esr rahojen osalta jo keväällä totesin että niitten käyttäminen työllisyystarkoituksiin niin kuin hallitus esitti ei ole niin vain toteutettavissa

miten tämä ratkaistaan oikeudenmukaisella tavalla niin että kiinteistöjen arvot eivät romahda ja ihmiset voivat vielä asua siellä synnyinseuduillaan

juuri silloin kun tämäkin iskee aika voimakkaasti ehkä on maan talous aika heikossa kunnossa

yhdyn siihen kritiikkiin että tässä on harhautettu ja nyt syyllistetään te keskuksia jotka eivät ole syyllisiä siihen että näitä varoja ei voida käyttää

kuntaliiton osalta totean että kuntaliitto esitti erittäin selkeästi oman kantansa mutta kyllä totesi että me olemme kiinni eu direktiivissä niin että se ei anna liikkumavaraa ja siksi kuntaliittokin tämän kritiikkinsä ohella kuitenkin totesi että ei muuta ole tehtävissä kuin hyväksyä tällainen meidän malliin kelvoton lainsäädäntö

mutta täällä nousi esille myös tuo kymijoen kanavointi

se lisää tuota miljardin aukkoa jos takuueläke tulee sen suuruisena edes kuin pääministeri on luvannut

tämä on peruslähtökohta ajattelussani ja siksi katson että pitää löytää malli joka ei tällä tavalla toteudu ja sitä odotan että ministerin johdolla löydetään sellainen malli että nämä ihmiset jotka ovat palvelujen käytön ulkopuolella ovat myös maksusta vapaita

mitä tulee lähipalveluihin niin niiden osalta todella tämä varmasti nyt jossain määrin parantaa tilannetta kun raja arvoja nostetaan mutta kyllähän tämä järjestelmä on suosinut kaupan keskusliikkeitä hyvin voimakkaasti kun joudutaan isoissa erissä kilpailuteknisistä syistä hankinnat suorittamaan ja pienet kyläkaupat esimerkiksi koulun vieressä ovat jääneet nuolemaan näppejään meillä päin ainakin kun on tämmöiset hankintarenkaat muodostettu ja sitä kautta sitten ruvettu hoitamaan asioita

herra puhemies

tässä esityksessä on niin paljon ongelmia että mielestäni se on nyt syytä hylätä ja siihen on syytä palata aivan uuden valmistelun pohjalta eikä näin läpihuutojuttuna kuin hallitus tämän nyt aikoo viedä

siellä ei ole kuin muutamia huviveneitä vuosittain

äänestäjät keski suomessa kiittävät siitä että hallitus on neljän vuoden harhailun edellisten hallitusten harhailun jälkeen ottanut asiat haltuun ja nyt tehdään sellaista politiikkaa kaikilta osin että suomi pannaan kuntoon

on kohtuutonta että mummon joka mökissään asuu ja ei kovin paljon näe eikä kuule ja jolla ei ole nettiä pienestä eläkkeestä ulosottomies käy tarvittaessa ottamassa yle maksun

siinä mielessä kyllä kanavahankkeita kannattaa hyvin tarkkaan miettiä

herra puhemies

se onko sitten puunjalostusteollisuus esimerkiksi valmis uittoa käyttämään siinä mitassa kuin mitä kanavan kannattavuus edellyttäisi muualla kuin niillä alueilla missä se on nyt ollut mahdollista on iso kysymys

sitten yksi näkökulma mikä tuli ehkä sosiaali ja terveysvaliokunnankin lausunnossa esille ja joka on todella huolestuttava on se että kun muun muassa vanhustenhuollon palveluja kilpailutetaan niin siihen laatuun ja jatkuvuuteen ei voida kiinnittää riittävästi huomiota vaan hinta ratkaisee ja silloin mummuja ja pappoja siirretään paikasta toiseen kilpailutuksen takia kun joku tarjoaa vanhustenhuollon palveluja halvemmalla kuin toinen ja koko vanhusten elinympäristö muuttuu vaihtuu ja he ovat tällaisen kaupan ikään kuin kohteena

ei näin voi oikeusvaltiossa päästä tapahtumaan

eduskunnan kirjasto niin kuin koko kirjastolaitos todella elää rajujen muutosten aikaa on elänyt jo pitkään juuri esimerkiksi digitalisoinnin ja sosiaalisen median voimakkaan esiinmarssin myötä

puu ui kuitenkin melko hitaasti ja yhdysliikenne vie voimavaroja ja edellyttää investointeja eli kanavointia pitää hyvin harkiten ajatella suomessa suomen oloissa

muun muassa kun kimmo tiilikainen oli ympäristöministerinä niin hän lupasi antaa ohjeet kunnille miten sitä sovelletaan

sitten on yleisradion toiminnan laajuudesta käyty keskustelua ja itsekin näen että kyllä siellä varmasti on sellaisia osia joista voitaisiin yhtiötä laihduttaa

siinä on paljon haastetta mutta meillä on eduskunnan kirjastossa erinomainen henkilöstö johtaja ja koko henkilökunta joka on vahvasti paneutunut ja ansioitunut näissä tehtävissään ja se näkyy kirjaston erinomaisena palveluna ja siinä että sitä käytetään myös varsin hyvin edelleen

mutta saimaan kanava on ja siihen varmaan nyt sitten sijoitetaan lisää varoja

teillä on ollut kolme vuotta melkein neljä vuotta aikaa hoitaa tästä ne ongelmat pois jotka ovat sotkeneet kuntien ja ihmisten tilannetta ympäri maan

te esittelitte sen ensimmäisenä asiana ministeriksi tullessanne ja veitte läpi ja se oli puhdas lahjoitus kyösti kakkoselle erkolle sukarille

niin kuin on kerrottu että kun yhden hyvän ohjelman haluaa amerikasta ostaa niin siinä paketissa tulee yhdeksän huonoa ohjelmaa ja kun ne kaikki kymmenen sitten joudutaan ostamaan niin ne kaikki myös näytetään ja näin ollen taso laskee kaiken kaikkiaan

eli kyllä te olette heikoilla siinä samaten kuin yhteisöveron rajussa alentamisessa

henkilöstöstä on syytä pitääkin jatkossakin huolta

oliko se työntekijän etu

pidän tätä huolestuttavana kehityksenä

se oli suurpääoman etu

eli voisi tätä niin sanottua hömppää vähentää ja näin laihduttaa sekä radio että televisiopuolen toimintaa

teiltä pitää löytyä vaihtoehtoja

silloin muun muassa turvallisuuskysymykset ovat nousseet uudella tavalla esille ja toisaalta sitten nämä tilakysymykset jotka nyt eduskunnan suuren peruskorjauksen myötä ovat tulossa käyntiin ja vaikuttamassa kirjaston toimintaan on otettava huomioon ja kirjastolle turvattava jatkossakin remontin aikana toimintaedellytykset jotta ei tapahdu mitään palvelun heikkenemistä eikä kirjaston ikään kuin unohtumista

mutta esimerkiksi aluetoiminta erilaisten vähemmistöjen ohjelmatarjonta ja sen sellaiset on syytä säilyttää ja niitä tulee edelleen vahvistaa

näkisin että hallintoneuvosto olisi syytä säilyttää

vaikka viime kaudella se sitten tuli hyväksytyksi niin katson että sitä tulee tarkkaan harkita onko se sittenkään paras mahdollinen

arvoisa puhemies

lisäksi vielä haluan mainita että eduskunnan kirjaston kansainväliset yhteydet ovat varsin hyvät

hallintoneuvoston kautta eduskunta on mukana yleisradion valvonnassa talouden toiminnan ei ohjelmapolitiikan niinkään mutta muun osalta ja se on ihan hyvä

tämä hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta on merkittävä osa sitä ilmastopolitiikkaa johon olemme sitoutuneet

sillä sektorilla on tehty hyvää työtä ja suomen eduskunnan kirjasto nauttii hyvää arvostusta myös kansainvälisissä yhteisöissä

nämä pienet ja pienehköt tehokkaat käsiaseet pitäisi kyllä käsitellä aika lailla eri lailla kuin metsästys ja muut harrastusaseet lähinnä metsästys ja ampumaurheiluaseet mutta se voi olla tietysti käytännössä vaikeaa

se on myös osa kotimaista työllisyyspolitiikkaa ja huoltovarmuuspolitiikkaa ja tässä mielessä erittäin arvokas esitys

uskon että perustuslakivaliokunta kyllä käy nämä perustuslakiin liittyvät kotirauha ja muut kysymykset uskon että perustuslakivaliokunta me kyllä käy huolella läpi koska se on sen tehtävä ja sen mukaiset muutokset eduskunta varmasti sitten myös tekee tähän esitykseen

kaksipuoluejärjestelmässä joka on britanniassa ollut tähän asti on selvää että tällainen malli ei ole käyttökelpoinen mutta suomessa se voisi hyvinkin olla ja väittäisin että se on jopa demokraattisempi sen tähden että nykyisestä tv maksusta aina hallintoneuvosto tekee esityksen valtioneuvostolle ja valtioneuvosto sen vahvistaa

tämän esityksen käsittely oli valiokunnassa valitettavasti jonkin verran kiireistä eikä kaikkiin kohtiin ehkä riittävästi pystytty paneutumaan mutta toisaalta meidän on tällaisissa asioissa oltava sen verran nöyriä että voimme tunnustaa että korjauksia ehkä joudutaan tekemään ja tämän osalta ehkä juuri siksikin että tämä on monilta osin notifioitavana minut jo ratifioitavissa paikannut julki hoitavan

käytiin kaikki projektit läpi hankkeet läpi ja kohdemaatkin läpi ja karsittiin pois tehottomat huonot joita oli kertynyt mukaan